arvoisa puhemies

on kuitenkin epätodennäköistä että näille reiteille löytyisi yrityksiä jotka investoisivat kannattamattomille osuuksille samalla kun vrllä olisi monopoliasema muilla rataosuuksilla

rautateiden henkilöliikenteen kilpailutus voi olla perusteltua ja tuoda kustannussäästöjä parantaa palvelua ja lisätä matkustajamääriä mutta se on toteutettava harkiten ei hätiköitynä säästötoimena

kilpailun avaamisesta huolimatta ostopalveluliikennettä tarvitaan myös jatkossa

arvoisa puhemies

siksi hallitus onkin linjannut että tavoitteita tarkistetaan tieteellisen tiedon tarkentuessa sekä kansainvälisen yhteistyön edetessä

arvoisa puhemies

nyt lakkautettavien reittien junaliikenne loppuu niin nopeasti ettei mikään yritys ehdi hankkia suomen raiteille sopivia junia palkata työntekijöitä hankkia viranomaislupia ja aloittaa liikennettä ajoissa

siihen pitäisikö sähköyhtiöiden intressien saati joidenkin lausuntojen olla riittävä syy muiden intressien ja lakien sivuuttamiselle

arvoisa puhemies

kuten tulevaisuusselonteossa todetaan kasvihuonekaasupäästöt on mahdollista leikata kestävälle tasolle pääosin jo nykyteknologialla ja se on mahdollista myös ilman ydinvoiman lisärakentamista

ydinvoiman varaan tuudittautuminen johtaisi siihen että riittävät toimet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi laiminlyödään

käytännössä moni jää junaliikenteen päättyessä liikennemottiin

menettäisimme kymmeniä tuhansia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan perustuvia työpaikkoja jotka olisi mahdollista luoda jo ensi vuosikymmenellä

me tietääkseni lupasimme juuri äsken itämeri kokouksessa vähentää suomen ravinnepäästöjä itämereen

älkää tehkö meistä valehtelijoita noilla puheilla

arvoisa puhemies

nopeat ratayhteydet kaupunkien välillä yhdistettynä nopeisiin raideyhteyksiin kaupunkien sisällä muodostavat perustan modernille ekologiselle yhdyskuntarakenteelle jossa henkilöautoa ei tarvita raideliikenne on liikkumisen vapauden modernisointia

ainoa täysin haitaton ja huoltovarma ja turvallinen tapa vähentää energiantuotannon päästöjä on energiatehokkuuden parantaminen siis kulutuksen vähentäminen

esimerkiksi pääkaupunkiseudun tampereen ja turun ratahankkeet kuten pisara ja kaupunkirata sekä pikaraitiotiet tuottaisivat paljon investointia suuremmat liikennehyödyt ja maksaisivat itsensä verotuloina

energiateollisuuden lobbareiden myllytyksessä monelta päättäjältä on unohtunut että energiatehokkuuden parantaminen on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää ilmastopäästöjä

se säästää selvää rahaa sekä kuluttajilta yhteiskunnalta että yrityksiltä paitsi ehkä sähkö ja öljy yhtiöiltä

esimerkiksi autovero ja ajoneuvovero on porrastettu ilmastopäästöjen mukaan

esimerkiksi liikenteen maksuilla ja veroilla voidaan nykyistä aktiivisemmin ohjata ihmisiä valitsemaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja suosimaan joukkoliikennettä

mitkään hallinnolliset syyt eivät saa olla esteenä sille että myös maatilojen biokaasureaktoreiden ja pienten tuulivoimaloiden tuottamalle sähkölle saadaan syöttötariffit

suomen sähkönsiirtoverkkoa tulee lisäksi kehittää niin että se pystyy ottamaan vastaan myös hyvin pienissä yksiköissä hajautetusti tuotettua sähköä ja reagoimaan älykkäästi kuormituksen muutoksiin

miksi ruotsalaiset osaavat rakentaa hiiltä sitovasta puusta passiivikerrostaloja ja vievät niitä maailmalle mutta suomessa rakennetaan edelleen minimimääräysten mukaisia d energialuokan taloja betonista jonka valmistus tuottaa painonsa verran hiilidioksidia

kannattaisi osata sillä kun asunnon energiankulutus ja työmatkat otetaan huomioon vähän kalliimpi energiatehokas koti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella voikin olla se edullisempi vaihtoehto

suomen tulisi myös pikaisesti lopettaa oma ilmastorikoksensa fossiilisista polttoaineista kaikkein haitallisimman eli turpeen polttamisen tukeminen verohelpotuksilla ja syöttötariffeilla

arvoisa puhemies

valitettavan moni väittää ettei suomessa kannata tehdä mitään ilmastopäästöjen vähentämiseksi jos kiinaa ja intiaa ja niin edelleen

meillä ei ole moraalista oikeutta vaatia väestöään köyhyydestä nostavalta kiinalta suuria päästövähennyksiä jos meidän omat päästömme ovat kiinalaisiin verrattuna kolminkertaiset

siksi olisikin toivottavaa että mahdollisimman moni valiokunta antaisi tämän selonteon käsittelyyn oman panoksensa ja evästäisi tulevaisuusvaliokuntaa lausunnollaan sillä tämä on meidän kaikkien yhteinen haaste ja uhka ei vain tulevaisuusvaliokunnan ei vain eduskunnan ei vain suomen vaan meidän kaikkien koko ihmiskunnan

arvoisa puhemies

mutta sen jälkeen on paljon vettä virrannut torniojoessa osissa maata on väki vähennyt kun on lähdetty töiden perässä ruotsiin tai muutettu maalikyliin osissa maata on väki puolestaan lisääntynyt suorastaan kirjaimellisesti

edustan keskisuurta puoluetta ja kyllä se on aina vaalien jälkeen vähän kirpaissut kun on verrannut sitä paikkamäärää siihen puolueen valtakunnalliseen kannatukseen

olen ollut myös perustamassa aivan pientä puoluetta ja lakkauttamassa sitä viisi vuotta myöhemmin kun puolue putosi eduskunnasta vaikka valtakunnallisen kannatuksen perusteella sille olisi kuulunut kaksi paikkaa eduskunnassa

suomen kaltaisessa vanhassa demokratiassa on itseisarvo että uusien aatteiden uusien puolueiden on mahdollista jopa helppo nousta eduskuntaan kansalaisten arvioitavaksi muuten politiikka aivan liian helposti taantuu vanhojen pelaajien nuutuneeksi peliksi tai vanhoiksi puolueiksi niin kuin perussuomalaiset vuosien varrella ovat kampanjoissaan hyvin tuoneet esille

mutta arvoisa puhemies sanotaan täällä nyt tänään mitä sanotaan suomen nykyisessä vaalijärjestelmässä ei äänestäjien tahto kansan tahto täysimääräisesti toteudu

nurmen aloite on enemmän kuin tervetullut ei pelkästään sisältönsä vuoksi vaan siksi että se nostaa koulukiusaamisen myös eduskunnan asialistalle

tämä on mielestäni niin vakava kysymys että en lähtisi mielelläni tällä hallituspolitiikkaa arvostelemaan enkä hallituspuolueiden pelisääntöjä arvostelemaan etenkään kun tietää että joskus ovat myös demarit olleet hallituksessa ja demareissa on ryhmäkuria harrastettu

tänäkin päivänä suomen kouluissa kiusataan tuhansia lapsia eikä kukaan voi etukäteen sanoa miten kukin heistä reagoi tähän tilanteeseen

kun esimerkiksi espoossa muutama vuosi sitten valtuustossa keskusteltiin koulukiusaamisesta nimenomaan opettajavaltuutetut todistivat yksi toisensa jälkeen ettei espoon kouluissa kiusata

eräskin äiti oli joutunut menemään koulun pihan perälle pusikkoon seuraamaan mitä siellä pihalla ihan oikeasti tapahtuu kun yhteydenotto opettajaan antoi aivan eri todellisuuden kuin hänen lapsensa kertomus

kouluissa on välillä ilmeisen vaikea myöntää ettei henkilökunta aina tiedä mitä koulussa todellisuudessa oppilaiden tasolla tapahtuu

joka tapauksessa on tärkeää ettei koulussa tyydytä pelkästään kiusaamisen ehkäisyyn mihin tämä aloite pyrkii sillä vaikka kiusaamista saataisiin kaikilla toimenpiteillä vähennettyä kokonaan sen pois kitkeminen tuskin onnistuu valitettavasti

siksi tarvitaan voimavaroja myös kiusaamisen jälkihoitoon sekä kiusattujen että kiusaajien tarvitsemaan terapiaan sillä jos koulukiusaajaa ei saada ymmärtämään oman käytöksensä vahingollisuutta hänestä kasvaa helposti aikuisena työpaikkakiusaaja joka jatkaa muiden ihmisten elämän pilaamista lopun ikäänsä

arvoisa puhemies

silloinhan kunnat säästivät nimenomaan koulupsykologeista terveydenhoitajista ja kuraattoreista heidän määräänsä kun ei ollut samalla tavalla lailla määrätty kuten monia muita henkilöstöasioita määrätään

jotain tämän esityksen mittasuhteista kertoo se että sitä ei pysty avaamaan luettavakseen kansanedustajien tietokoneilla

paras on tunnetusti hyvän pahin vihollinen

ehkä vihreitä olisi silloin uskallettu äänestää kaikkialla suomessa kun ei olisi ollut pelkoa siitä että ääni menee hukkaan

niin viime vaaleissa niitä ääniä meni hukkaan melkein parisataatuhatta

siinä näemme

tämä esitys saattaa pakkokeinojen lainsäädännön teknologian kehityksen tasalle ja hyvä niin

nykyinen tilanne jossa laki ei tunne esimerkiksi teknistä laitetarkkailua on sekä tutkintaviranomaisten että tutkinnan kohteiden oikeusturvan kannalta kestämätön

lain tasoisten pelisääntöjen saaminen sille miten tutkinnassa voidaan tarkkailla esimerkiksi vakavasta rikoksesta epäillyn henkilön tietokoneenkäyttöä on lähtökohtaisesti hyvä ja perusteltu

tähän astihan poliisilaki on antanut sille hyvin löysät raamit mutta tämä laki määrittelee tällekin salaiselle pakkokeinolle sekä rikoskynnyksen että päätöksentekijän

palaute on koskenut nimenomaan sitä millä edellytyksillä rikoksesta epäillyn henkilön käyttämän tietokoneen tietosuoja voidaan murtaa jotta koneen käyttöä voidaan seurata tai esimerkiksi tietokoneen kiintolevyn sisältö voidaan tutkia

ajatus takaporttien asentamisesta jopa rikoksesta epäillyn henkilön tietokoneeseen on kuitenkin tietoturvasta huolestuneelle ihmiselle lähtökohtaisesti vastenmielinen

kynnyksen tämän salaisen pakkokeinon käyttöön on siis oltava hyvin korkea sillä tietoyhteiskunnassa tietokoneen sisältö on kotirauhan ja yksityisyyden suojan ydintä

jos minun henkilökohtaisesti pitäisi valita se yksi asia maailmassa jota en paljastaisi kenellekään muulle se olisi nimenomaan minun kiintolevyni

toisaalta nimenomaan tämä tekee tietokoneesta ja sen kiintolevystä niin mielenkiintoisen rikostutkinnan kohteen ja vaikka mieli tekisi tuomita koko tämä pakkokeino ymmärrän sen tarpeellisuuden nimenomaan vakavien rikosten tutkinnassa

skype sähköposti messenger ne ovat nykymaailman viestintävälineitä siinä missä kirje postikortti ja puhelimet olivat ennen

sekä tietojärjestelmän suojauksen toteuttavan murtavan viranomaisen että pakkokeinon käyttöä esittävän pidättämiseen oikeutetun virkamiehen että luvan myöntämisestä päättävän tuomarin on tiedettävä tarkkaan mitä ja miten he ovat tekemässä

oppositio muka marssittaa asiantuntijoita aivan kuin se olisi asiantuntijoiden vika että hallitus tekee esityksiä joihin asioita työkseen tutkivat ihmiset ottavat kantaa

tässä esityksessä on kaksi ongelmaa ensin jo esiin nostettu lasten epätasa arvo

muutoin tuloksena voi olla esimerkiksi kerättävän todistusaineiston osoittautuminen oikeudessa kelpaamattomaksi koska ei ole mitään varmuutta siitä onko myös joku kolmas osapuoli käynyt kyseisellä koneella viranomaisten avaaman aukon kautta

toiseksi on perheiden leimautuminen eli kuten täällä on monta kertaa todettu lapsilla on mahdollisuus saada kokopäiväistä hoitoa vaikka vanhempi olisi kotona eli viranomaiset arvioivat se edustaja zyskowiczin maalailema sossun stasi päättää mikä perhe saa sitä hoitoa ja mikä ei

valitettavasti tutkintaviranomaisten ja tuomioistuinten tietoteknisessä osaamisessa on edelleen toivomisen varaa enkä luota tällä hetkellä siihen että he pystyvät hoitamaan tämän tehtävän

siitä on sitten naapureiden hyvä katsoa että ahaa tässä perheessä onkin sellainen tilanne että tarvitaankin kokopäivähoitoa kiva kiva mitähän siellä tapahtuu

joka tapauksessa ennen tämän lain soveltamista meidän on huolehdittava sekä tutkintaviranomaisten että tuomioistuinten riittävästä koulutuksesta

arvoisa puhemies

yksi ongelma josta olen saanut palautetta alan yrityksiltä ja ammattilaisilta on heidän toimintaansa sääntelevän lainsäädännön vaikeaselkoisuus ja sekavuus